pääministeri katainen käveli lofooteilla ja seurana olivat tanskan pääministeri ruotsin pääministeri islannin pääministeri ja norjan pääministeri

onko se oikea viiteryhmä suomelle ruotsi tanska islanti norja vai espanja portugali kreikka

me olemme kimpassa etelän helman kanssa samassa valuutassa jossa meillä ei ole käytännössä mitään sanomista ja sitten toisaalla ovat pohjoismaat joilla on samanlainen hyvinvointivaltio hyvin samanlaiset rakenteet meillä on pohjoismainen yhteistyö pohjoismainen passivapaus kaikki mitä täällä tehtiin jo kauan ennen euroopan unionia

olemme väärässä sarjassa ja väärässä sarjassa joutuu maksumieheksi

otat riskiä ja jos epäonnistut maksat

tämä on aivan käsittämätöntä

edustaja turunen täällä seikkaperäisesti hyvin todisti mitenkä on nyt kun kreikka on enemmän velkaa vaikka sinne on annettu tukea kuin silloin kun tukeminen aloitettiin

missä ovat rahat

rahat ovat suuressa rahassa

hyvät ystävät minulla on ystäviä eri pörssipöydissä singaporessa lontoossa ja new yorkissa ja he ovat sanoneet että timo niin kauan kuin rahaa lähetätte kyllä me pelaamme ja kylläpä vaan lähetetään

ei tässä ole päätä eikä häntää

mitä tämä tekee taloudelle

tämä tuhoaa kilpailun ja pääoman luonnollisen hakeutumisen yksityisen sektorin innovatiivisimpien työpaikkojen luomiseen jotka ovat luotavissa pieneen ja keskisuureen bisnekseen jossa on kasvupotentiaalia josta tulee kasvua

sinne ne rahat pitäisi pistää investointeihin uusiin työpaikkoihin uuteen systeemiin ja nyt sitä kaadetaan toimimattomiin tukipaketteihin oikeaan molokin kitaan

niin on kita levällään että sinne vaan

kohta ollaan siinä tilanteessa että pieni ja keskisuuri yritystoiminta eivät saa riskirahaa koska jos nämä tukipaketit imaisevat markkinat tyhjäksi se olisi vielä jotenkin ajateltavissa jos tukipaketit toimisivat mutta ennen kristusta ikka ole toiminut ei portugali ole toiminut irlanti on nyt vähän kiikun kaakun mutta islannissa olisi malli

siellä erittäin pahasti tehtiin pieleen mutta siellä jopa imf marraskuussa on todennut että tämähän on alkanut toimia

olisi kiva jos täällä olisi nyt jokunen sosialisti ja kommunisti kuulemassa etuoikeutetusta saatavasta

mikä on etuoikeutettu saatava silloin kun kaikilla on etuoikeutettu saatava

jos suomella on etuoikeutettu saatava saksalla on etuoikeutettu saatava ranskalla on etuoikeutettu saatava kaikilla on etuoikeutettu saatava niin se on silloin kaikilla eikä kellään koska jos kaikilla näillä valtioilla on etuoikeutettu saatava niin ei edes varmaan sosialidemokraattinen järki hommaa sinne sen jälkeen yksityistä rahaa

arvoisa puhemies

mutta vielä käy niin että vaikka totuuden kaivaa kuinka syvälle sieltä se nousee luonnonlain tavalla aikanaan siitä ei ole epäilystäkään

sitten täällä edustaja kettusen esittelemässä vastalauseessa se on muuten erinomaisen hyvin tehty vastalause valtiovarainvaliokunnassa olisi monelle kun aina sanotte että mitä te perussuomalaiset ajattelette ja miten vastalausetta tehdään hyvin seikkaperäinen ja erittäin perusteltu toinen näkemys

elämme kummallisessa demokratiassa jossa aina on vain yksi oikea näkemys hallituksen näkemys

demokratiaan kuuluu myös oppositio mutta eussa ei oikeastaan saisi olla oppositiota ei siellä saisi oikeastaan kukaan olla muuta mieltä

kun olin aikanaan europarlamentissa niin siellä äärioikeisto ja äärivasemmisto molemmat kannattivat euroopan unionia aika ihmeellinen saavutus

en näe mitään muuta ratkaisua jolla maksukyvyttömyys syövän lailla muhiva maksukyvyttömyys voidaan poistaa kuin konkurssi

sitten täällä meidän välikysymyskeskustelumme yhteydessä sanottiin että suomi joutuu pois eurosta jos suomi ei maksa evmää

slovakia jäi ensimmäisen kreikka paketin ulkopuolelle slovakian parlamentin päätöksellä

miten suomi joka on kolmen an luottoluokitettu maa saisi potkut järjestelmästä jossa kreikka joka on roskaluokassa ja jota on tuettu sadoilla miljardeilla ei saa potkuja

se on aivan täysin käsittämätöntä puhetta että suomi voisi tämän perusteella saada potkut

päinvastoin tämä mätäpaise voitaisiin purkaa kun maa joka on hoitanut asiansa sen verran hyvin ilmoittaisi että me emme maksa

kaikista tärkeintähän on tässä nyt ed

kallis se että kreikan tilanne rauhoittui

kreikka saa tällä hetkellä markkinaehtoista rahaa markkinoilta eikä ole tällä hetkellä mikään ongelmatapaus me patosimme sen

mutta mikä oli totuus

niin meni että kolisi ja arvoisat kristillisdemokraatit bjarne kallis arvosteli tätä markku laukkasen sinänsä historiaa heikosti kestänyttä arviota ja aivan oikein arvosteli

mikä teitä tuolla hallituksessa oikein pidättelee koska eihän se nyt tämä menestystarina voi olla kun se ei kerran menestystarina ole ei edes enää markku laukkasen mielestä

jos sitten pankkeja pääomitetaan ja pääomitetaanhan niitä niin en minä sitä vastusta eivätkä perussuomalaiset että espanja ranska ja saksa pääomittavat espanjalaisia pankkeja

julkisen velan osalta oikeus epäonnistua on jälleen avainasemassa

ylivelkaisuus on putsattava systeemistä se on tehtävä avoimesti ja rehellisesti

tämä tie on vaikea mutta ainoa oikea euroopalle ja suomelle

perussuomalaiset on tässä asiassa oikeassa

me tukisimme näitä paketteja jos ne toimisivat ja auttaisivat

sitten tulevat hallituspuolueet ja sanovat että taas turvataan suomalaisia työpaikkoja taas turvataan suomalaisia työpaikkoja taas turvataan suomalaisia työpaikkoja kun lähetetään rahaa etelän helmaan

se raha mitä on ja sitä on aina pitää investoida tuottavaan työhön tuottaviin uusiin innovatiivisiin yrityksiin keskisuuriin pieniin yrityksiin euroopan laajuisesti eikä kasata sitä tämmöiseksi keoksi heikosti toimiviin tukipaketteihin

näillä perusteilla kannatan edustaja kettusen erinomaisesti perusteltua hylkäysesitystä

täältä löytyy oikeassa olemisen sietämätön taakka timo soinin plokista

insolvenssiongelma eli maksukyvyttömyysongelma on juurittava

ei mitään muuta voi sanoa